vienti on autolle viisitoista nykykuvasto

äänestyksen annettu sota on yli seitsemän ja antako seitsemän ii kaksi tyhjää poissa kaksikymmentäkolme uskonto ovat

äänestys

turun kahdeksan jolla hän kommentoi seitsemän yli kaksi tyhjää poissa kaksi kaksi eduskunta ovat

savelan kahdeksi ja häntä kun kahdeksan eli kolme tyhjää poissa kaksikymmentä eduskunta ovat nyt mietin miten työ omistautunut kaksikymmentä ei pyydä vasta

äänestyksssä

kaupungin seitsemän joan yli yksi usa kaksikymmentäyksi auskultoivaksi mietin miten työ josta heikkinen s kaksi kaksi riitti

äänestys

sotaa komi tyyliksi ja yksi ei antanut pois yhdeksäntoista eduskunta fax nyt mietin miten työavustajan kirjoitus kaksi löytyi omasta

äänestys

edistyksen etu

äänestys

sota kolme neljä ääntä kaksi tyhjää poissa kaksikymmentäkolme osku torrokset mietin miten työ osto onnistunut kaksikymmentäseitsemän ei pidä vasta

komento seitsemän ja antoi yli kolme hippos yhdeksäntoista eduskuntaan kaks

tuomita kahdeksi ja häntä kaksi eijan tupos yhdeksäntoista eduskunta hyväksynyt mietin miten työ josta omistajan skanskan pyydyksen ei kostamo

äänestyksen

sota on oma seitsemän ja yli kolme ian opus yhdeksäntoista iskut ovat

pidempi aidosti omistaneet uskon yksilöity

sota kohde viisi ääntä neljäkymmentäviisi ei pois yhdeksäntoista eduskunta hyväksynyt mietimme miten työ josta onnistui ruskon y kaksi ei pidä vastamajalta yöt

äänestyksessä

sota huumerikoksiaan yli kuusi poissa kaksi yksi uskonto ovat

ylempi aidosti onnistuneen uskon vielä kolme ii tavast

äänestyksissä

sota on vigiliaan yli kolme poissa kaksi ja kaksi osku torro z

salcomp yksi ääntä viisi ei poissa kaksi kolme eduskunta ovat

äänestykse on annettu

pidempi aidosta kaikkosi uskomme seitsemän ei pyydä vasta maa

olen huolissani joukkoliikenteen mahdollisuuksista ja perusväylänpidon koko ajan jälkeenjäävästä rahoituksesta

äänestyksen

yksitellen kaksi ja antoi kolme neljä ei kaksi tyhjää poissa kaksikymmentäyksi eduskunta ovat

se jää jälkeen riippumatta hallituksesta kaudesta ja hallituksen väristä ja kuten ministeri itsekin totesi tämä ei ole kestävää kehitystä mutta tässä taloudellisessa tilanteessa se on paremmin ymmärrettävää kuin esimerkiksi viime kaudella jolloin panostuksiin olisi ollut mahdollisuuksia

hestyssa

meillä myös pirkanmaalla on aika monia hankkeita joihin toivoisimme rahaa

videoidusta kaikkosivat neljäkymmentä ei pyydä vasta

en ryhdy niitä tässä luettelemaan mutta toivon että ne sitten liikennepoliittisen selonteon aikana käydään tarkkaan läpi ja katsotaan koko maan tilanne

kolmekymmentäseitsemän ja antakoon viis veikko mäntylä usa kaksikymmentäneljä eduskunta ovat

olisinkin kysynyt ministeriltä kun näitä uusia ratahankkeita on ollut vireillä ja meillä ainakin omassa maakunnassani pääradan varressa kunnat odottavat vastausta tuleeko ratahanke sitten kun se joskus tulee radan oikealle vai vasemmalle puolelle voidakseen päättää maankäytöstä tämä on jatkunut nyt todella pitkään

äänestyksen annettu sotaan kun viisi ääntä viisi oli poissa yhdeksäntoista osku torroks mä mietin miten työaiksta kettuselta nyt kun ei kyllä

äänestys

kyllä tässä hallitus rapauttaa ja ajaa alas julkisen terveydenhuollon kivijalan tämä ihan siitä syystä että tämä palvelusetelimenettely tulee vääjäämättä jakamaan sitä rahoitusosuutta mitä kunnilla on käyttää terveydenhuollon kokonaisuuteen

silloin ei todellakaan ole kysymys enää valinnanvapaudesta myöskään kuntien kohdalla

eduskunta hyväksyi

jos ajatellaan pienituloista ihmistä jos palvelu nyt maksaa vaikka kolme rahaa ja hän saa yhden rahan arvoisen palvelusetelin käteensä hänellä täytyy vielä olla ne kaksi rahaa joilla hän saa sen palvelun sen palvelusetelin oheen

täytyy sanoa että kun tampereen ja pirkanmaan kuntien näkökulmasta asiaa katselee niin siellä höylätään tällä hetkellä jo kuntataloudessa pois kaikkea mahdollista löysää jos sellaista ikinä on ollutkaan terveydenhuollon puolella

äänestykse

täytyy sanoa että tämä on todella todella eriarvoistava hallituksen esitys kun katsotaan pienituloisia jopa keskituloisia ihmisiä tässä yhteiskunnassa

sota eli viisi ääntä kaksi kahdeksan neljä kaksi tyhjää poissa kaksikymmentäneljä scun toivat

nyt sitten täytyy todeta että näillä valtiopäivillä ovat kyllä äänensävyt tässä salissa muuttuneet ja täytyy sanoa että erityisen suurella ilolla luin tuota valiokunnan mietintöä

tiedän ja sen olen oppinut että tämä eduskunnan paatti kääntyy kovin hitaasti ja tälläkin hallituksen esityksellä on toki kansainvälinen pohja mutta tämä menee tätä kansainvälistä pohjaa pidemmälle mistä erityiskiitos hallitukselle ja myös kiitos valiokunnalle siitä että suhtaudutte lähtökohtaisen myönteisesti siihen että promillerajaa myös tämän siviiliveneilyn osalta pitää alentaa

toki kiitos myös oppositiolle siitä että haluatte vauhdittaa tätä asiaa omalla vastalauseellanne

jaan kyllä tämän näkökulman koska nämä tässäkin kuullut asiantuntijalausunnot en ole lakivaliokunnan jäsen enkä tällä hetkellä myöskään liikenne ja viestintävaliokunnassa ole ollut kuulemassa asiantuntijoita ovat kuullun perusteella sen verran ristiriitaisia että mitään ei haittaa että asiaa tarkastellaan sen kokonaisvaikutuksia ja haetaan sitten niitä linjauksia joilla erityisesti nämä suuret voimakastehoiset veneet saataisiin tämän saman lainsäädännön piiriin

jossain määrin näen hieman vaikeana sen miten vaikka olen tämän lakialoitteen laittanut tämäkin lakialoite on samanlainen kuin useimmat meidän kansanedustajien jotka emme ole juristeja tekemät lakialoitteet eli ne ovat aika paljon täynnä hyvää tahtoa ja vähemmän sitten sellaista juridista kieltä

sitten kun asia toivon mukaan etenee niin me toivomme että siellä ministeriössä joku joka tekee sitä lakityötä työkseen hoitaa sen homman juridisen puolen ja tarkistaa sitten että lait eivät ole ristiriidassa jnp

totta kai minäkin haluaisin että soutuveneessä oltaisiin täysin selvin päin totta kai kaikissa veneissä selvin päin mutta sitten jos ajatellaan näitä veneturvallisuuden riskejä muulle veneliikenteelle niin selvähän se on että isolla massalla nopealla kulkuneuvolla pystyy aiheuttamaan isompia havereita muille jos ei itsestään välitä kuin vaikkapa pienellä soutuveneellä

jos pyritään veneliikenneturvallisuuteen ja sen parantamiseen niin että vaikutetaan siihen kuinka korkea promilleraja saa olla veneillessä täytyy niiden keinojen löytyä

asiakasnäkökulmasta ehkä tähän aina ei välttämättä ole aitoa tarvettakaan sillä suomessa jo nyt kaupat ovat verrattain hyvin auki moneen muuhun maahan verrattuna

mutta tässä kohtaa kallistun kyllä siihen että lähtisin myös vastuullisesti valiokunnan enemmistön tavoin hakemaan niitä arviointeja ja katson että tämä valiokunnan kanta ja vielä kun siihen sisältyy vauhdittava vastalause on kyllä niin voimakas että toivon että ministeri ja ministeriö ottavat tämän nyt haasteena vastaan ja alkavat hakea niitä ratkaisuja millä tätä yleistä promillerajaa saataisiin myös alas

yksi asia joka tuossa pisti silmään joka oli itsellenikin outo oli se että jo tällä hetkellä on voitu puuttua näihin sanotaan nyt sitten ajotapaan ajonopeuteen jos ei paatti pysy käsissä mutta promillet ovat kuitenkin riittävän alhaiset niin että ei mennä vielä rangaistavuuden puolella

aivan kuten valiokunnan mietinnössä on niin minäkin toivon että tietoisuutta tämän vaihtoehdon olemassaolosta kenties koulutusta vesiliikenteen valvojille ja totta kai sitten näitä luotettavia työvälineitä tarvittaisiin jotta on tämä tietous ja sanotaan nyt sitten rohkeus käyttää sitä ettei pidetä turhanaikaisena pysäyttää sanotaan nyt semmoisessa pienessä sievässä mutta kuitenkin rangaistavuuden alle olevaa veneilijää sen vuoksi että hän ei sitten kenties ole siinä promillen ylittävässä humalatilassa

mutta siis kaiken kaikkiaan olen todella tyytyväinen siihen että tämä lakialoitteeni jonka toivon olleen mukana vauhdittamassa tätä hallituksen esitystä etenee osittain tässä ja myös iloinen siitä että valiokunnan enemmistö katsoo ja koko valiokunta katsoo että tätä yleistä rajaa pitäisi laskea

aivan kuten vähän toiseen aiheeseen liittyen mutta samoilla aalloilla mennään kollega tolvanen tuossa otti tämän veneilyn ajokortin esiin nyt kun ihmisillä ovat nämä nopeat veneet vesiskootterit tällaiset erilaiset vesillä käytettävät kulkuvälineet lisääntyneet niin varmasti jonkinlainen koulutus niiden käytöstä pitäisi järjestää

heillä on erilaisia rannikko ja saaristolaivurikortteja hankittuina ja he eivät varmastikaan mene maistissa sinne ruoriin he arvostavat omaa henkeään ja venettään niin paljon

mutta kun meitä on joka lähtöön niin on hyvin tärkeää että jonkinlainen yhteinen järjestelmä luotaisiin jotta sitten jos ei omasta hengestään piittaa niin ainakin ne muut vesillä liikkujat saisivat olla turvassa

suuret kiitokset valiokunnalle hyvästä mietinnöstä

hallituspuolueiden kansanedustajat ovat ainakin tähän mennessä olleet salissa erittäin kriittisiä toivoen että kaiken maailman toivelistat lausumat jotka me tiedämme tässä talossa mitä ne ovat muka toteutuisivat ja realisoituisivat ja kuitenkin tässä on kysymys välivaiheesta

minkä ihmeen takia tätä välivaihetta ei voida jättää väliin ja ryhtyä suoraan suunnittelemaan perustamaan sinne viikkiin sitä merikeskusta joka tuntuu olevan kaikkien intresseissä

tosiaan kuten kollega salolainen tuossa totesi ulkoasiainvaliokunta on toistuvasti ja yksimielisesti esittänyt hienoisia korotuksia tähän pääluokkaan

huolemme on se että kun meidän edustustoverkkomme sopeutetaan ja se harvenee niin se vaikuttaa myös suomen asemaan ulkomailla ja niihin tehtäviin joita meillä on siellä mahdollisuus saada ja kuinka meihin siellä suhtaudutaan

mutta kun tiedetään että suomessa ainakin liikenne ja viestintäministeriössä on ollut vähän sellaista harrastuneisuutta että näitä direktiivejä noudatetaan jo etukäteen ja vähän jopa vaadittua tiukemmin niin tässä jo aikakirjoihin totean valiokunnalle että asiantuntijoita näiltä osin kuunneltaisiin herkällä korvalla

viittaan tässä nyt tähän hallituksen esityksen omaan toteamaan jossa ehdotusta supistaa siirtovelvoitteen piirissä olevien televisio ohjelmistojen määrää kritisoivat muun muassa kuluttajavirasto televisiotoimijat kaapelitelevisio ja telealan edustajat ja tätä on myös sitten pidetty tekijänoikeudenhaltijoiden taholta liian laajana

ja oikeastaan olisin halunnut kuulla kommenttinne siihen oletteko te kokeneet niin että kun suomen edustusto on jostain lähtenyt niin onko siinä ymmärretty että suomella on taloudelliset perusteet vai onko siinä nähty jotain muita merkityksiä

totean minäkin osaltani että julkisuudessa on jo pitkään ollut esillä se että suomen valtiojohto on vierailuillaan ottanut tämän asian esiin ja vastavuoroisuusperiaate on ollut tärkeä osa näissä keskusteluissa

sinällään tietysti on hyvä ymmärtää että väkisinhän kahdesta neuvottelukumppanista toinen ei omaa näkemystään saa läpi vaan keskustelut jatkuvat ja varmasti asia tulee olemaan esillä

sinällään olisin vielä käyttänyt semmoisen lisäpuheenvuoron tähän että kysyisin edustaja rossilta joka tämän aloitteen on tehnyt lakialoitteen päämäärät sinällään ovat hyvin ymmärrettävät kuinka lakialoitteenne mukaisesti haluaisitte sitten toimia nykyisin suomessa olevan omistuksen kanssa

olisiko siinä vastaava periaate kuin venäjällä nyt on että se ikään kuin pakkolunastetaan vai antaisitteko nykyisten asuntojen olla ja ottaisitte lain vaan käytäntöön

kysyisin ministeriltä

onko mitään uusia hankkeita virityksiä muiden pohjoismaiden eu maiden kanssa sellaisia mistä me emme vielä tiedä ja sellaisia joista voisimme sitten saada vielä tehokkaampaa säästöä kuin mitä nyt näistä tällä hetkellä tiedossa olevista

arvoisa puhemies

etyjin ja erityisesti vaalitarkkailun merkitys on tärkeä